oinosen aloitteen perustelut tähtäävät siihen että jätehuollossa hyödynnetään yksityisten yritysten tarjoamia palveluja

ymmärrän sen suuren huolen jota monilla kansanedustajilla on koskien jätehuollon ja ympäristöyritysten tulevaisuutta

arvoisa puhemies

esimerkiksi yrityksissä vuokratyövoiman hyvä kohtelu kaikin puolin on tietysti yritykselle hyvin tärkeää

kertaan tässä vielä sen mitä sanoin jätelakiesityksen lähetekeskustelussa tosin lähes samalle edustajaväelle

hyvä henkilö on haluttu ja huonomaineisesta yrityksestä kello kuuluu varmasti kauas

jätteen taloudellinen arvo kasvaa ympäristökestävässä materiaalitaloudessa tehostetaan raaka aineiden käyttöä vähennetään jätteiden muodostumista sekä hyödynnetään tehokkaasti jätemateriaaleja

kierrätys ja jätteiden hyödyntäminen ovat toimialoja joilla odotetaan valtavaa kasvua

suomessa alalle syntyy jatkuvasti uusia yrityksiä

odotin kertomuksesta merkkejä siitä että hallintoneuvosto olisi ponnekkaasti pyrkinyt yleisradion toiminnan saneeraukseen mutta siitä ei näy merkkejä

tästä seuraa lisääntyviä päästöjä

toimintakertomuksen mukaan yle valmistautuu suomalaisen julkisen palvelun yleisradiotoiminnan arviointiin strategiansa mukaisesti tarjoamalla kaupallisesta tarjonnasta erottuvaa palvelua ja keskittymällä suomalaiseen sisällöntuotantoon

päästöjen vähentämisen kannalta on tärkeätä että jätettä ei tuoda kaatopaikoille vaan se pyritään hyödyntämään ja kierrättämään

jos yleisradion toimintaa tarkastellaan tätä tavoitetta vasten on paljon parantamisen varaa

yleisradion henkilöstömäärä on aivan liian suuri

nyt kun entistä laajempi vastuu jätteistä ollaan antamassa kunnille siis käytännössä kuntien jäteosakeyhtiöille suuri osa jätteestä päätyy kaatopaikoille tai sekajätteen polttolaitokseen

voidaan perustellusti todeta ettei yleisradio ole pyrkimyksistään huolimatta pystynyt vähentämään työntekijämääräänsä suhteessa toiminnan määrään

ympäristöyritykset yhteistyössä teollisuuden kaupan ja eri toimialojen yritysten kanssa pyrkivät siihen että jätteissä olevat raaka aineet saadaan yhä paremmin talteen

tästä ei ole pitkä matka materiaali ja jätevirtojen hallintaan kauppojen teollisuuden yhdyskuntien ja yritysten osalta

jätevirtoja hallittaisiin samalla logiikalla kuin tuotteita toimitetaan varastoista kaupan hyllyille

kysymys on teollisesta ekologiasta teollisuuden kaupan yritysten yhdyskuntien yhdessä muodostamasta järjestelmästä jossa pyritään minimoimaan ulkopuolelta saatavan raaka aineen ja energian kulutus sekä päästöjen ja jätteitten muodostuminen

tämä edellyttää henkilöstömäärän laskemista tuntuvasti

kun tuotteet ja jätteet kiertävät kehää ei kaatopaikkoja enää tarvita

arvoisa herra puhemies

näin aikaansaadaan tilanne jossa yleisradion rahoituspohja on turvattu ilman jatkuvan velkaantumisen riskiä

yleisradiomaksu vahvistaa kohtuuttoman paljon yleisradion asemaa mediakentässä kaupallisten mediayhtiöitten kustannuksella

eun puitteissa sovittiin ensin järjestelyistä joilla saatiin kahdessa kuukaudessa toimintavalmiuteen sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin kykenevät joukot niin että ne voivat operoida vuoden ajan

arvoisa herra puhemies

tämä tavoite on pääosin saavutettu mutta valmiudessa on vielä puutteita muun muassa joukkojen ja huollon kuljetuskyvyssä sekä johtamis ja viestijärjestelmissä

kiinteistöveron nostaminen tarjoaa kunnille mahdollisuuden parannella talouttaan

sen takia onkin välttämätöntä että yleisradio rajoittaa toimintansa vain julkiseen palvelutehtävään ja keskittyy toimintansa laadun parantamiseen

ongelmana on se että kuntien taloutta pitäisi saada kuntoon myös päinvastaisella tavalla eli menoja merkittävästi vähentämällä

sähköposti sähkölaskutus sekä kilpailu vievät suuren osan itellan markkinaosuudesta yksityisille yrityksille

eun nopean toiminnan taisteluosastot ovat olleet toimintavalmiudessa lähes kolme vuotta

kuntien taloudessa tuntuu olevan rakenteellinen alijäämä joka ei kestä sen enempää talouskasvun kuin taantumankaan aikana

yksityisten yritysten toiminta perustuu siihen että postipalvelut hinnoitellaan todellisten kustannusten mukaan

itellan toimintaa on laajennettu informaatiologistiikkaan mutta siinä ei ole merkittävässä määrin onnistuttu

tästä huolimatta kunnat velkaantuivat

hallitus ehdottaa lakiesityksessään että työperäisiä osinkoja verotettaisiin aina ansiotuloina

koska lakiesitys koskee kiinteistöveron ala ja ylärajoja seuraa siitä että monet kunnat joutuisivat nostamaan omaa kiinteistöveroprosenttiaan siitäkin huolimatta miten ne itse haluaisivat rahoittaa taloutensa

uudistus vaikeuttaa merkittävästi tuloksen jakamista muutaman osakkaan yhtiöissä joissa osakkailla on aito yrittäjävastuu

pyrkimys hallita markkinoita ostamalla yrityksiä ei onnistu koska kysymys on pitkälti itellan omasta kilpailukyvystä ja toiminnan laadusta

työperäisten osinkojen verotuksen korjaamiseksi on haettu ratkaisumalleja kun korkein hallinto oikeus antoi oman ratkaisunsa niin sanotuissa lääkäriyhtiöissä

vaikka siis ylärajaa nostetaankin voisi alarajaa pitää nykyisellään

lääkäriyhtiöitä on pidetty veropoliittisena ongelmana koska palkkatuloa voidaan muuttaa osakasyrittäjämallilla pääomatuloksi

olisin pitänyt oikeana järjestyksenä sitä että tätä lakiesitystä olisi käsitelty samassa yhteydessä kuin hallituksen esitystä postilaiksi

sitten huomioita somaliasta

arvoisa puhemies

koska yhtiön laajuutta ei ole osoitettu on ongelman laajuudesta sormituntumaan perustuvia käsityksiä

postipalvelulain mukaan yleisöpalvelujen sisältö on seuraava

vapaa ajan asumisen kiinteistöverotuksen tulisi kohdistua järkevässä suhteessa vapaa ajan asumisen käyttämiin kunnan palveluihin

ikäihmisten osuus on siis mitätön

hallituksen esitys sai

lukutaito on noin puolella somalimiehiä ja neljäsosalla somalinaisia

missejä esityksissä joissa esityksessäkään ei tuoda esille niin sanottua lääkäriyhtiöiden määrää

poliittinen järjestelmä rakentuu klaanien varaan jotka myös valitsevat edustajat parlamenttiin

ympäristöministeriö on selvittänyt mahdollisuuksia kiinteistöveron porrastamiseen energiatehokkuuden ja lämmitystavan mukaan

eduskunnalla pitäisi olla tarkempaa tietoa ilmiön laajuudesta

mielestäni lakiesityksessä olisi pitänyt lähteä siitä että osakeyhtiön osakasyrittäjille joilla on yrittäjävastuu yrityksen toiminnasta tulisi kehittää erilaisia ratkaisuja kuin yhden henkilön osakeyhtiöille

kiinteistöveron kehittämistä palvelemaan enemmän ilmastonmuutoksen hillitsemistä tulisi harkita

sekajätteen biohajoava osa tuottaa kaatopaikalla hajotessaan metaania ja aiheuttaa valtaosan jätehuollon kasvihuonepäästöistä

postipalveluiden käyttäjillä tulee olla mahdollisuus jättää yleispalveluun kuuluvia kirjelähetyksiä postiyritysten kuljetettavaksi kohtuullisen matkan päässä asunnostaan sijaitsevaan keräilypisteeseen

onkin syytä kysyä milloin hallitus tuo esityksen uudenlaisesta kiinteistöverosta joka nivoutuu ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ympäristönsuojeluun

arvoisa puhemies

muutamien osakkaiden omistamien yhtiöiden näkökulmasta olisi tärkeää että osakkaat voisivat harjoittaa yritystoimintaa yhdessä jolloin osingot jaettaisiin siinä suhteessa miten osakkaat ovat osallistuneet yhtiön tuloksen muodostamiseen

yleispalveluun kuuluu vähintään yksi keräily ja jakelu jokaisena työpäivänä

biojätettä jää kuitenkin edelleen paljon kaatopaikalle sijoitettavaan sekajätteeseen vaikka biojätteen kierrättäminen ja hyödyntäminen kompostoimalla mädättämällä ja polttamalla on kasvanut viimeisten vuosien aikana merkittävästi

hyvät liikeideat toteutuvat usein osakasyrittämisessä jolloin saadaan lisää osaamista voimaa ja hyötyjä pienyrittämiseen

viime aikoina somalian eteläosaa on noussut hallitsemaan radikaali islamin liike al shabaab jonka jäseniä on myös pohjoismaissa

arvoisa puhemies

sallimalla osakasyrittäjäyhtiöiden kehittyminen voidaan suomeen saada lisää kasvuyrityksiä jotka puolestaan tuovat valtiolle lisää verotuloja

hintojen on oltava kohtuullisia ja tasapuolisia

biojätteen ohella myös muiden

osinko muuttuu pääomatuloksi yritykseen sijoitettujen varojen puitteissa ei pelkän osingonjaon nojalla

arvoisa puhemies

somaliaa ovat koetelleet väliaikaishallitusten moninaisten kapinallisryhmien sekä rikollisryhmien taistelut

kansainvälisen laivaliikenteen kustannukset nousivat somalian merirosvojen takia

tällaisissa osakkuusyrityksissä ei synny myöskään veroetua siihen nähden että kukin omistaja toimisi yksin omassa osakeyhtiössä

arvoisa puhemies

onkin erittäin tärkeää että kansainvälinen yhteisö suhtautuu merirosvoukseen kielteisesti yrittää pakottaa merirosvot luopumaan toiminnastaan sekä saattaa rosvot oikeuden eteen tuomioistuimeen

omalta kohdaltani ajattelin itse että kun en ole tunnettu enkä minkään järjestön kautta tunnettu enkä julkisuuden henkilö niin ne vaihtoehdot ovat aika vähissä ja siinä on pakko käyttää sitten rahaa

tuotesijoittelua on toteutettu jo pitkän aikaa esimerkiksi amerikkalaisessa televisiossa ja erityisesti filmeissä

jäteveron ohjausvaikutusta on pidetty vähäisenä millä on perusteltu yhtäältä verotason suunnitelmallista korottamista pitkällä aikavälillä toisaalta koko verosta luopumista

laki olisikin kohdistettava niihin tapauksiin joissa työskennellään kuin työntekijät

epäilen että moni yritys on joutunut maksamaan ison tukun rahoja siitä että yhtiön tuotteet ovat ilmestyneet elokuviin ja televisiosarjoihin ja tietysti samalla tuottaneet toivottavasti

nopeat ja toimivat tieto ja viestintäverkot ovat erittäin tärkeitä maamme elinkeinoelämälle

tätä taustaa vasten en voi ymmärtää sitä että ensin poistamme osittain yleispalvelujen verotuksen ja sen jälkeen vielä lievennämme postin perilletulon aikamääriä

tämähän on ensimmäinen merellinen operaatio johon suomi ja eu osallistuvat

viime aikoina kotimaiset yksityiset tv yhtiöt ovat omaksuneet käytännön jossa ne tekstillä tuovat ilmi sen että tässä tilanteessa on nyt tuotesijoittelua

vielä aikaisempaan että mielestäni jätteenpoltto on vielä melko lapsenkengissä

kannatan siis osallistumista operaatioon

sen sijaan somalian tilanteeseen ei operaatiosta löydy ratkaisua

muutoin tämä lakiesitys kannustaa perustamaan yhden henkilön yhtiöitä jotka toimivat yhtenäisesti ulospäin ja joissa veroseuraamukset eivät muutu

siinä on paljon paljon petraamisen varaa

onkin parempi että somalian eri osat pyrkivät löytämään ratkaisuja joilla oikeus ja poliittinen järjestelmä rakennetaan ja maahan aikaansaadaan rauha

jätteitä tulisi käyttää ensisijaisesti energiana sekä edistää energiankäyttöön sopimattoman jätteen kierrättämistä

arvoisa puhemies

korjaus on tärkeä senkin vuoksi että yritysten kannattavuus on heikko ja todennäköisesti pahenee kun lakimuutos tulee voimaan

jäteverosta huomattavan osan maksavat yritykset

sen sijaan jaan sivistysvaliokunnan kanssa huolen tuotesijoittelun sallimisesta lastenohjelmissa

verovapautta ja valtion tukea nauttivan yrityksen on pystyttävä toimittamaan posti nopeasti perille ja nopea tarkoittaa enimmillään yhtä vuorokautta

hallituksen yrittäjyyden politiikkaohjelman mukaan tavoitteena on kasvuhakuinen yrittäjyys ei yrittäjyyden edellytysten heikentäminen

ongelma on siinä että alle kouluikäisille ja ala asteikäisille lapsille ei ole aivan selvää mitä tuotesijoittelulla tarkoitetaan

keräyspaperin hyödyntämisessä syntyvä siistausliete rajattiin viime hetkellä jäteverolain ulkopuolelle

alle kouluikäiset lapset eivät osaa lukea teksti ilmoituksia tuotesijoittelusta tai kun jo osaavat lukea eivät ymmärrä mistä tuotesijoittelussa on kysymys

mitä hitaammin ja mitä kalliimmin kirjeet pääsevät perille sitä todennäköisempää on siirtyminen sähköiseen postitukseen ja laskutukseen

siistauslietteen verovapaus on erittäin tärkeää jotta keräyskuidun käyttäminen paperinvalmistuksessa ei vaarannu

arvoisa puhemies

lapsille suunnattuihin mainoksiin liittyy myös lupauksia joita ei myytävissä tuotteissa läheskään aina ole

euroopan unionin turvallisuuspolitiikan tulevaisuus on avoin

metaanin kerääminen kaatopaikoilla polttoaineeksi on mielenkiintoinen kokeilu mutta valtaosa päästöistä pääsee kuitenkin ilmaan

periaatteessa on nähtävissä kaksi vaihtoehtoa

turvallisuuspolitiikassa painotetaan enemmän euta kuin natoa tai natoa painotetaan eun kustannuksella

poltettavan jätteen pitää tietysti olla kierrätyskelvotonta

tulevaisuudessa tällaisia vaihtoehtoja ei ole vaan tulevaisuuden kehittäminen perustuu pitkälti yhteistyöhön naton kanssa

jään mielenkiinnolla odottamaan hallituksen ehdotusta jätelaiksi

terrorismin torjumiseen osallistuvat kaikki eu maat omista lähtökohdistaan

vaikka suomea ei voi pitää merkittävänä terrorismin kohdemaana joudumme kuitenkin välillisesti mukaan terrorismin torjuntaan

eun strategia korostaa yhtenäisiä energiamarkkinoita joissa toimivat yhteiset energiaverkot sekä mahdolliset kriisimekanismit energiatoimitusten keskeytyessä

en ole aivan vakuuttunut yhteisten energiamarkkinoiden tärkeydestä niillä kun on taipumus nostaa energian ja sähkön hintaa

metsien elinvoimaa ja niiden eliöstön monimuotoisuutta on suojeltava niin että luonnonmukaiset ympäristöt säilyvät että ne antavat virkistystä myös meidän jälkeemme tuleville sukupolville